toivon arvoisat ministerit että myös te omalta osaltanne teette kaikkenne tämän lausuman eteenpäin viemiseksi niin että tulevassa kevään kehysriihessä hyväksytään mahdollinen rahoitus tämän lastensairaalan peruskorjaukseen

tänään käsiteltävässä esityksessä ainoa pykälä jossa säädetään toimenpiteistä henkilöitä kohtaan joilla ei ole suomessa vakituista asuinpaikkaa koskee karanteenia ja eristämistä toisin sanoen tilanteita joissa muun väestön suojelemiseksi on tarpeen eristää tartunnankantajaksi epäilty henkilö joka syystä tai toisesta on suomessa

se ajaa vanhukset hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen omasta maksukyvystä ja asuinkunnasta

se että lähdemme tavoittelemaan vahvaa peruskuntaa on merkittävä linjaus

vasta toissijaisena vaihtoehtona ovat sote alueet jotka voivat vastata joko vastuukuntamallilla tai kuntayhtymänä palveluiden järjestämisestä

hallitus on yksipuolisesti ja systemaattisesti vetäytynyt omasta roolistaan ja vastuustaan ja siirtänyt vastuuta entistä enemmän sekä kunnille että myös kansalaisille itselleen

se on yksiselitteinen vaatimus

perusteluna on pelkästään jo se että ikäihmisten määrä lisääntyy ja sitä kautta palvelujen tarvitsijoitten määrä kasvaa

tässä laissa todellakin on mahdollista toteuttaa tämä asiakkaan valinnanvapaus elikkä hänellä on vapaaehtoinen mahdollisuus kieltäytyä myös tästä palvelusetelistä

on ollut todella valitettavaa että laatusuositukset eivät turvaa palveluiden laatua eivätkä vanhuksen oikeusturvaa vaan tarvitaan voimakkaampia toimenpiteitä

kuten tiedämme kansainvälinen liikkuminen on yleistä ja jos sen seurauksena syntyy erilaisia epidemioita aivan luonnollisen liikkumisenkin kautta niin tämä laki mahdollistaa tämän tartuntatautien tarkastelemisen nykyistä selkeämmin

paitsi että voimme parantaa kunnan mahdollisuuksia järjestää kuntoutusta ja tiedottaa siitä me ennen kaikkea saamme veteraanit entistä paremmin palveluiden ja kuntoutuksen piiriin

kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun on oltava mahdollisimman hyvin kytkettynä muuhun kunnalliseen päätöksentekoon

mutta käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä että jos esimerkiksi asiakas kokee tämän kieltäytymisen perusteena olevan liian korkean asiakasmaksun niin silloin tämä aito valinnanmahdollisuus ei tule toteutumaan

tarvitaan laki vanhusten palveluista tarvitaan valvontaa ja selkeät sanktiot

hänellä ei siis käytännössä ole muuta tukea enää elämäntilanteessaan saatavana ja tukea joutuukin odottamaan pitkälti toista viikkoa

hallituksen taholta tämä on tietoista ideologista politiikkaa joka tulee ohentamaan kuntien roolia kuntien palveluiden tuottamista

kuten hyvin tiedämme rintamaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettua määrärahaa on jäänyt kunnissa vuosittain käyttämättä

toisaalta maassa oleskelevien vaarallisten tartuntatautien torjunta oleskelustatuksesta riippumatta on perusteltua sekä inhimillisesti että kantaväestön suojelemiseksi

tämä on se yksi lähtökohta myös tälle asialle että kun perustellaan valinnanvapautta tai vapaaehtoisuutta niin todellista aitoa valinnanvapautta ei kuitenkaan tässä tilanteessa ole

tällä muutoksella voidaan myös varmistaa se ettei kuntoutukseen varattua määrärahaa tarvitse palauttaa siksi että rintamaveteraania ei tavoiteta

samalla heikkenee mahdollisuus sellaiseen terveys ja hyvinvointiongelmia ennalta ehkäisevään kokonaisajatteluun jossa vastuuta jaetaan kaikille hallintokunnille

tämä kehitys tulee lisäämään entisestään kuntalaisten eriarvoisuutta ja mahdollisuutta olla osallisena yhteiskunnassa ja saada tarvittavia palveluja

mitä heikommassa asemassa esimerkiksi paperittomat ovat sitä todennäköisemmin he joutuvat esimerkiksi ihmiskaupan ja prostituution uhreiksi

vanhuus ei ole sairaus se on elämänvaihe

arvoisa puhemies

vanhuspalveluiden yleinen linja oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona asuminen tai tuettu palveluasuminen on mielestäni hyvä

se näkyy muun muassa kuntien riittämättöminä val tionosuuksina ihmisten asiakasmaksujen korottamisina palvelusetelin käyttöönottona sairaanhoitopalvelujen maksujen laajentamisena kuntouttavan psykoterapian palvelujen omavastuun kasvattamisena työvoimapalvelujen vähäisinä panostuksina ja järjestöjen aseman vaikeutumisena

arvoisa puhemies

sen lisäksi hallitusohjelmassa linjattiin että ervan vastuulle kuuluvat myös vaativat keskitettävät terveyden ja sosiaalihuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista päivystystä

lappeenranta on jopa lisännyt määrärahoja jotta kaikki tarvittava tammi ja jota kaikki rintamaveteraanit saisivat sen kuntoutuksen joka heille myös kuuluu

tämä uudistus tehdään jotta vastuut toimintavaltuudet ja toimenpiteet saadaan nykyistä selkeämmin määriteltyä ja voidaan paremmin vastata tartuntatautien torjunnan muuttuviin haasteisiin

hallituspuolueet syyttävät demareita vastuun pakoilusta kun me peräämme suurempaa vastuuta pankeilta ja rahoitusmarkkinoilta kuin mitä hallitus on nyt tekemässä

työryhmä on linjannut väliraporttinsa johtopäätöksissä että viiden erityisvastuualueen alueelliset tehtävät riippuisivat perustason toimijoiden kantokyvystä

tästä työstä ovat vastanneet ohjaajat

varhainen diagnosointi ja hoito säästää terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja on järkevää sekä kansanterveydellisesti että taloudellisesti

arvoisa puhemies

toinen syy joka hallituksen esityksessä mainitaan syynä määrärahojen käyttämättä jättämiseen ja palauttamiseen on se etteivät iäkkäät rintamaveteraanit ole välttämättä reagoineet kunnan lähettämään kuntoutusvaihtoehdoista ja kotiin saatavista avopalveluista kertovaan tiedotteeseen

me tiedämme että valtion tekemät veronkevennykset ja riittämätön valtionosuus ja kasvava työttömyys ovat aiheuttaneet sen että kunnat ovat joutuneet nostamaan verotustaan leikkaamaan palvelujaan eivätkä kehittämään niitä kuten pitäisi

arvoisa puhemies

myös omaishoidon tukipalveluita on kehitettävä ripeästi

nyt esiteltävillä muutoksilla pyritään siis varmistamaan toimeentulotukiasiakkaiden sekä lasten nuorten ja heidän perheidensä lailla turvattujen oikeuksien toteutuminen

selkeät säännöt helpottavat työskentelyä kaikilla tasoilla erityisesti perustasolta on jouduttu kysymään aluehallintovirastolta ja stmltä tulkintoja nykylaista

kun me teemme tänään päätöksiä me teemme päätöksiä ennen kaikkea tulevaisuuteen ja tästä syystä meidän on vaadittava rahoitusjärjestelmän uusiutumista ja vahvaa vastuunottoa ja sitoutumista järjestelmän toimivuuteen

se missä kohdassa ervan ja perustason välinen raja kulkisi mikä on näiden välinen työnjako on nyt perusteellisesti jatkotyössä arvioitava

tähän ongelmaan hallituksen esitys ei anna valitettavasti ratkaisua

ministeri huovinen on äskettäin esittänyt että huonokuntoisten veteraanien luokse tulisi tehdä kotikäynti ja arvioida yksilöllisesti kuntoutuksen tai kotiin tuotavien palveluiden tarve

nyt kun kunnat tekevät säästölistojaan yhä useammin omaishoidon tukipalveluita leikataan ja karsitaan

tämä on myös tarkoittanut sitä että kuntien veronkorotuksista huolimatta kuntien taloudellisen tilanteen ennakoidaan heikkenevän entisestään

sinänsä hallitus ei esitä muutoksia asiakkaiden oikeuksiin mutta jos määräajat tämän lakimuutoksen myötä toteutuvat arvioidaan sen vaikuttavan ongelmien kasautumisen ennaltaehkäisyyn

siltä osin uskon että tämä lakiesitys tuo meille monella tapaa parannuksia ja selkeyttää nykyistä hoitokäytäntöä eri tartuntatautien osalta

kysyisin kun kannan suurta huolta siitä ajasta kun nämä lainoitukset on kreikalle tulevaisuudessa annettu miten hallitus valvoo lainan antamisen jälkeen sitä aikaa kun kreikan säästötoimenpiteitä pitää edelleen toteuttaa ja sitä että kreikka pystyisi maksamaan nämä lainoitukset tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

me myös tiedämme että kansalaisten palvelutarpeet kasvavat ja viime kädessä tästä kaikesta kärsii yksittäinen kansalainen yksittäinen ihminen ja perhe

täällä monet etenkin opposition edustajat ajattelevat että pieni on kaunista ja suuruus ei tuo tehoja sosiaali ja terveydenhuoltoon

myös vanhuspalvelulain yksi keskeinen ajatus on ihmisten toimintakyvyn monipuolinen ylläpitäminen ja kotona selviytymisen tukeminen

kaikesta tästä tiedosta huolimatta hallitus on vähät välittänyt olemassa olevasta tilanteesta eikä vahvista kuntien taloudellista tilannetta eikä välitä siten yksittäisten kansalaisten tilanteesta

aloitteen mukaan omaishoidon tuki maksettaisiin kelasta ja tarvittavat palvelut määriteltäisiin omaishoitosopimuksella joka tehdään yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan sekä kunnan välillä

esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuulemme toistuvasti viestiä siitä että sosiaalityöntekijöistä on kunnissa suuri pula ja näin on ollut jo useita vuosia

mutta arvoisa ministeri te ette voi kiistää sitä että hallituksen muut päätökset vaikuttavat ja heikentävät myös omaishoitajien perheitten asemaa

arvoisa puhemies

me voimme aidosti kysyä mikä on porvarihallituksen näkemys hyvinvointiyhteiskunnasta ja mikä on julkisen vallan rooli ja vastuu kansalaisistaan ja heidän hyvinvoinnistaan

jatkossa kuntoutukseen ja palveluihin oikeutetut veteraanit siis voivat saada henkilökohtaisesti ajankohtaisemman tiedon palveluistaan ja oikeuksistaan suoraan omasta kotikunnastaan hyvä niin

paitsi että saamme palvelukulttuuriimme ja ikärakenteisiin tällaista lähiajattelua meidän on saatava myös aiempaa paremmin toimivia päätöksentekojärjestelmiä jotka kuuntelevat kansalaisten ääntä

kukaan ei ole halunnut eikä tarkoittanut että syntyisi tällainen tilanne jossa kunta ei tiedä kenelle palvelut kuuluvat ja kenelle niitä pitäisi tarjota

ihan olen tasan tarkkaan teidän kanssanne samaa mieltä siitä että on erittäin tärkeää että julkinen sosiaali ja terveydenhuolto sekä yksityinen terveydenhuolto tekevät yhteistyötä mutta meidän lähtökohtamme siihen asiaan on vähän erilainen

nämä kaikki kokonaisuutena vaikuttavat monen muun kansalaisen hyvinvointiin mutta se vaikuttaa myös omaishoitoperheitten tilanteeseen

omaishoito tarvitsee lainsäädännön joka turvaa omaishoidon houkuttelevuuden ja mahdollistaa sen todelliseksi vaihtoehdoksi

meidän pitäisikin järjestelmällisesti palveluiden ja etuuksien toimeenpanossa ja käytännön toimintatavoissa nostaa asiakas keskiöön katsoa ja keskittyä siihen miten hän saa oikean palvelun ja miten hän löytää palveluketjun seuraavalle etapille

ongelmana on se että moni sosiaalipalvelu ei liity asiakasmaksukattojärjestelmään jota kautta näillä ihmisillä jos he käyttävät paljon kotipalvelua ja muita vastaavia palveluita ei välttämättä ole tulevaisuudessa varaa siihen kaikkeen mitä he tarvitsisivat

ryhmän väliraportissa joulukuussa todettiin että lastensuojelun sosiaalityöhön kohdistuva paine on muodostumassa kohtuuttomaksi

nyt on kuitenkin käynyt toisin

elikkä jos tavoitteena on edelleen että kaikilla kansalaisilla on tuloista riippumatta yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet saada sosiaali ja terveydenhuollon palveluja tulee meidän vahvistaa meidän kansanterveyttä elikkä perusterveydenhuoltoa ja meidän julkista sosiaali ja terveydenhuoltoa ja sen rinnalla kehittää vahvasti yhteistyössä yksityistä palvelutoimintaa

suurena ongelmana on myös todettu että poliittiset linjaukset tulevasta linjasta puuttuvat mikä on vaikeuttanut palveluiden kehittämistä

painetta lisää työntekijöiden vaihtuvuus ja pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä

arvokas ikääntyminen on kunnia asia

nämä taas vaikeuttavat huomattavasti laadukkaan lastensuojelutyön tekemistä ja työn kehittämistä

arvoisa puhemies

me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että maamme tulevaisuuden kannalta on oleellista että työllisyyttä on pystyttävä parantamaan

monesti myös kuulemme että asiakas ei ole saanut riittävää neuvontaa tai ohjausta vaikka lakiin on selkeästi kirjoitettu viranomaisen neuvontavelvollisuus

syrjäytymisriski on suurin useimmiten työttömillä pitkäaikaistyöttömillä ja erityisesti nuorilla työttömillä jotka jäävät sekä työmarkkinoiden että koulutuksen ulkopuolelle

siksi jokaiseen palvelutilanteeseen ja neuvontaan ei voi käyttää samaa kaavaa ja näin on rintamaveteraanien ja myös muiden ihmisten osalta

arvoisa puhemies

sosiaalibarometrin tulosten mukaan maamme palvelujärjestelmällä on ollut suuria vaikeuksia vastata kaikkein vaikeimmassa tilanteessa ole vien ihmisten palvelujen ja tuen tarpeisiin

tämän vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä valtiovarainvaliokunta totesi että veteraanikuntoutuksen rahoituksen on oltava sellaisella tasolla ettei sen riittävyyttä ole vuosittain tarpeen arvioida budjettikäsittelyn yhteydessä

tämä tarkoittaa juuri kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä